mutta kun katsoo tuohon meidän rakkaaseen naapuriimme ruotsiin niin siellä ovat asiat toisin vaikka valtio on monella tapaa samantapainen kuin meidänkin maamme on

arvoisa puhemies

tämä kaikki on tehtävä kansalaisia herkällä korvalla kuunnellen niin suomessa kuin muallakin euroopassa

niihin kohdistuvat leikkaukset ovat kyllä riski maanpuolustuskyvyllemme ja kun tästä nyt syntyy säästöjä voisi pohtia olisiko tässä tapa löytää hieman lisää resursseja riittävien kertausharjoitusvuorokausien saamiseksi

jos otetaan esimerkiksi alma mummo nurmijärveltä joka asuu vanhassa rintamamiestalossa ja samalle tontille perunamaan kohdalle on merkattu rakennuspaikka ja tämä alma ei halua taloa siihen vaan haluaa pitää sen perunamaana niin kyllä hän minun käsitykseni mukaan joutuu tämän korotetun kiinteistöveron maksajaksi

haluankin kysyä arvoisa pääministeri

mikä teidän arvionne ja analyysinne on mitä suomessa on tehty väärin tai mitä ruotsissa on tehty oikein mistä tämä ero johtuu

se on kuitenkin kuntoa ja osaamista ylläpitävää toimintaa joka on yksi puolustusvoimiemme uskottavuuden avainkysymyksistä

valitettavan usein puolet maailman väestöstä nähdään passiivisina sivustakatsojina miesten tehdessä päätökset

pidän tämmöisiä tilanteita joita voi olla ihan kohtalainen määräkin itse asiassa ongelmana

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen tuossa hyvin kuvaili tätä kulkua mikä tässä on ollut

mutta arvoisa puhemies kun valtiovarainministeri sanoi että panostetaan heikoimmassa asemassa oleviin niin olen kyllä erittäin huolissani asunnottomien tilanteesta

toivon ja esitänkin että hallitus pohtisi näitä vielä jatkossa ja jatkovalmistelussa voisi harkita vaikkapa vapautuksen antamista kiinteistöverosta tämmöisissä tapauksissa missä siihen liittyy ihan tämmöinen asiallinen ja inhimilliseen elämään liittyvä syy

rahoitusvälineitä niitten periaatteellista perustamista keskusta on ollut aikanaan tukemassa mutta totta kai oleellista on myös minkälaisia ne välineet ovat

ennakkotapauksena voimme todeta prosessin käynnistyneen sujuvasti ottaen erityisesti huomioon että lissabonin sopimus ei ota kantaa siihen miten avunpyyntöä tulisi koordinoida

aika isoja muutoksia

hallitus on nostamassa suomen vastuut aivan uudelle tasolle

mitä tulee siihen kuinka massiiviset muutokset tässä on itse asiassa tulossa näihin rahoitusvälineisiin verrattuna siihen mitä alun perin kaavailtiin niin ne ovat kyllä isoja ja ne on kyllä tässä kotimaisessa keskustelussa häivytetty aika lailla tämän vakuuksista inttämisen alle eikä arvoisa puhemies valitettavasti niitä täysiä ja konkreettisia vakuuksia vieläkään näy eikä kuulu mutta jatkamme odottelua

vielä on kuitenkin liian aikaista arvioida miten lausekkeen soveltaminen vaikuttaa laajemmin eun yhteisen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tai puolustusulottuvuuden kehittymiseen

on todettava arvoisa puhemies myös se että lähes täysin vailla julkista keskustelua suomessa on se miten euroopan keskuspankki toimii tässä kokonaisuudessa

yhteisen toiminnan tehokkuuden kannalta järkevä unionin tasolla tehtävä koordinaatio on kuitenkin tarpeen

arvoisa puhemies

tämä venäjän tormakoituminen oli kyllä havaittavissa eri tavoin euroopan neuvostossakin jo viime vuonna ja muun muassa tämä lasten huostaanottokysymys nousi siellä esille

jos rytinä alkaa niin valitettavasti myös suomalaiset veronmaksajat ovat tämän taakan ja tämän vastuun yksiä kantajia

mutta sanoisin että meillä valtuuskunta ja muukin suomi viranomaiset täällä toimivat fiksulla tavalla ja se asia on saatu suomen kannalta aika hyvälle mallille

arvoisa puhemies

toivon todella että ryhdytte toimenpiteisiin tässä asiassa

omasta puolestani ajattelen niin että en näe kovin viisaana että venäjä pois potkittaisiin tuolta foorumilta enkä sen mukaan tule itse työskentelemään mutta totta kai on signaali annettava siitä että emme hyväksy niitä toimia mitä krimillä on tapahtunut

kuten selonteossa todetaan suomi on johdonmukaisesti korostanut avunantolausekkeen poliittista ja periaatteellista merkitystä niin lissabonin sopimuksen hyväksymisen yhteydessä kuin sen jälkeenkin

kyproksen pankkisektoriin arvoisa puhemies liittyy muun muassa vahvoja epäilyjä rahanpesusta ja näihin epäilyihin ei tähän päivään mennessä ole saatu selvyyttä

olemme valmiita antamaan tarvittaessa muille jäsenvaltioille apua ja myös odotamme tarvittaessa saavamme apua muilta jäsenvaltioilta velvoitteen tarkoittamissa tilanteissa

ei ehkä ole sopivaa suoraan siteerata häntä mutta viisaita ratkaisuja hän kannusti luonnollisesti tekemään

kysyn valtiovarainministeri urpilaiselta

onko se todella esitetyssä muodossa tarpeellinen vai voisitteko ajatella että vetäisitte tuon esityksen pois ja se valmisteltaisiin uudelleen uudelta pohjalta siten että kustannukset tavalliselle omakotiasujalle olisivat pienemmät

euroopan neuvostossa pyrittiin myöskin ottamaan kantaa sen puolesta että ex pääministeri julija tymosenko vapautettaisiin vankilasta ja monella muullakin tavoin itse asiassa ukrainan tilanne oli esillä jo aikaisemminkin

keskustan eduskuntaryhmän mielestä luonteva tapa olisi vahvistaa hyvin toimivaa kriisinhallintaoperaatiotamme libanonissa

mikä teidän suhtautumisenne tähän valtion velkaantumiseen on ja miten se tulee näkymään käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa

emme saisi sulkea silmiämme tämmöisiltäkään asioilta tälläkään hetkellä tai vaikkapa valko venäjän tilanteelta

minkä teidän mielestänne pitäisi olla aikataulu valtionvelan taittamiselle ja toisaalta mikä on se vuosi jolloin valtio alkaa lyhentämään tätä velkaa jos te saatte siitä asiasta päättää

lissabonin sopimuksen toimeenpanoon liittyvät olennaisesti myös käynnissä olevat lainsäädäntöhankkeet joiden on tarkoitus mahdollistaa suomelle kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen myös muissa kuin kriisinhallinnan operaatioissa

arvoisa puhemies

kun meillä nyt on olemassa tällainen väline jolla parlamentit voivat valvoa toissijaisuusperiaatetta niin on ihan järkevää että sitä myös käytetään silloin kun sen paikka on ja kyllä nyt näyttää ilmeiseltä että meillä tässä sellainen tilanne on juuri nyt päällä

emme saa sulkea silmiämme tämmöisiltä ilmiöiltä

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että lainsäädännöllisiä lukkoja puretaan harkiten niin että suomella on tarkoituksenmukainen päätöksentekovalmius avun antamiseen ja vastaanottamiseen

arvoisa puhemies

noissa valiokunnan kannoissahan todetaan tarkkaan ottaen niin että suhteessa sijoittautumisvapauteen ja palvelujen tarjoamisen vapauteen tämä esitys on toissijaisuusperiaatteen vastainen ja tähän näkemykseen myös keskustan oli helppo yhtyä

arvoisa puhemies

ja jos tilanne on kuten sanoitte että ette itsekään tiedä niin pidättekö mahdollisena että hallitus voisi tukea vuorokauden kuluttua kyproksen tukipakettia jos tässäkään vaiheessa ei ole siitä mitään tietoa

arvoisa puhemies

isilin äärimmäisen julma toiminta syyriassa ja irakissa sekä sen aktiivinen rekrytointi ja yllyttäminen terrori iskuihin eri puolilla eurooppaa lähi itää ja afrikkaa edellyttävät kansainväliseltä yhteisöltä laaja alaista yhteistyötä

sama koskee tätä metropolihallintoa josta tällä viikolla on tullut uusia esityksiä

jos näin olisi niin mitä tehtäviä jäisi vanhoille kunnille

ei paljon mitään

eikö nyt olisi järkevämpää laittaa sekä nämä jättimäiset kuntaliitoshankkeet hyllylle että samoin tämä metropolihallintohanke hyllylle pistää sote asiat kuntoon katsoa sen jälkeen onko vielä tarvetta erilliselle metropolihallinnolle

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä pitää suomen edun mukaisena vastata avunpyyntöihin ja jatkaa koulutusyhteistyötä irakissa edellyttäen turvallisuuskysymysten asianmukaista ratkaisemista niin joukkojemme toiminta alueella irakissa kuin koti suomessakin

turvallisuus on meille sydämenasia

arvoisa puhemies

toisinaan näissä istunnoissa on vaarana että paikalla on myöskin vääräleukoja niin sanottakoon nyt varmuuden vuoksi että puhun tässä nyt ihan yleisellä tasolla tästä aiheesta

kyse on vilkkaassa käytössä olevasta lentoasemasta

siellä on tärkeää viranomaistoimintaa rajavartiostosta alkaen erittäin tärkeää lentokoulutusta monenlaista yritystoimintaa harrastustoimintaa ja pitäisi ajatella että se on tulevaisuuden valtti että tässä pääkaupunkiseudulla on tällainen pienlentokoneille ja vähän isommillekin sopiva lentoasema siinä juuri missä se on

erilaisiin oikeusprosesseihin arvoisa puhemies voi joutua käsitykseni mukaan syystä tai syyttä isommasta tai pienemmästä syystä tai kokonaan ilman syytä mutta yhtä kaikki jos niissä on prosessit usein voivat olla aika raskaita asianosaisille ja ehkä heidän lähipiirilleenkin

euroopan ihmisoikeustuomioistuin on useita kertoja huomauttanut suomea nimenomaan oikeusprosessien kestosta

mutta sitten kun mennään todella sille alueelle minkä edustaja wallinheimokin tässä mainitsi elikkä ruuhkamaksut tai tienkäyttömaksut älyliikenteen keinoin olen kyllä jo vähän nihkeämpi

onko tämä nyt kiveen hakattu vai voitteko vielä harkita tämän päätöksen perumista

tässä on esitetty semmoisia ajatuksia että vaikkapa gps paikannin voisi olla autossa ja sitten satelliitti seuraisi liikettä ja lasku tulisi perässä jos ajelee ruuhka aikaan tietyillä alueilla esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla

lähtisin kyllä siitä että nostetaan sitä joukkoliikenteen tasoa ja kattavuutta helsingin seudulla selvästi nykyisestä

arvoisa puhemies

oikeastaan tekisi mieli kysyä missä on suurin osa ministereistä mutta kun en tiedä onko sitä sopivaa kysyä niin jätän sen kysymättä ja kysyn tähän aiheeseen liittyen mistä nyt puhutaan valtion omistajaohjauksesta

arvoisa puhemies

nyt ministeri koskinen on myymässä suomen metsiä